muutama sana hallituksen tuoreesta rakenneuudistuksen tavoitepaperista sillä vaikka asiaa ei varsinaisesti tänään käsitellä se nousee varmasti keskusteluun

no nyt on kuulemma virheet korjattu ja enää ei veroratkaisu suosi rikkaita paitsi että uudessakin osinkoveromallissa kevennetään suuromistajien verotusta huomattavasti

perussuomalaisille osa ehdotuksista kuten työttömän suojaosa toki käy mutta osa kuten kotihoidon tuen leikkaus ei käy missään tapauksessa

hyvä että nimenomaan edustaja lapintie joka minusta käytti melko alatyylistä ilmaisua jota en toista tässä otti tämän kysymyksen esille

onko pohdittu teollisuus ja energiapolitiikan alueella samanlaista ajatusta eli pitkäjänteisempää ja ennustettavampaa politiikkaa jotta yritykset uskaltavat tehdä investointeja

tiivistäen voi todeta että hyvä kun sentään yritätte siellä hallituksessa mutta pelkään pahoin ettei tällä kovin kummoista lommoa kestävyysvajeeseen tehdä

yksityishenkilöiden velkakierteeseen joutumista on pyritty ehkäisemään muun muassa seuraavilla lainsäädännöllisillä toimenpiteillä

te puhuitte että joutuisi pääsisi te annatte ikään kuin sellaisen kuvan että me olemme luomassa järjestelmää jossa pakotetaan johonkin kun juuri sanoin että tämä on vapaaehtoisuuteen pohjautuva

uudistaisimme osinkoverotusta oikeudenmukaisella ja kasvua tukevalla tavalla verottamalla pieniä osinkoja kevyemmin ja suuria osinkoja ankarammin

toivottavasti kukaan ei potkaise minua polveen kun vilpittömän ilahtuneena kuuntelin edustaja arhinmäen alv linjauksia

suurpääoman silittely jatkuu

jollei se toimi se lopetetaan

minulla on tässä tämä selvitys käsissäni ja kun sen tänään sitten harri hietala luovutti minulle niin totesin julkiselle sanalle kyselyihin kun mentiin yksityiskohtiin että nyt hallitus sitten tutustuu siihen mitä selvitysmies ehdottaa

pari vuotta sitten te ministeri tuomioja olitte avaamassa kouvolaan viisumipalvelukeskusta ja vaikka tilanne oli jo ruplan kurssin heikennyttyä huono niin siitä huolimatta tämä viisumipalvelukeskus on kyennyt työllistämään ihan kiitettävästi

sieltä löytyy esimerkiksi työeläkemaksujen porrastaminen iän mukaan sekä useampi uudistusehdotus joilla työkyvyttömyyseläkejärjestelmä saadaan nykyistä joustavammaksi ja oikeudenmukaiseksi

arvoisa puhemies

tässä esityksessä puututaan siis myös tähän niin sanottuun eläkeputkeen ja sitäpä pohdiskelen myös minä tässä omassa puheessani

silloin keskusteltiin kotikutoisesta eli kotimaisesta sääntelystä

kyllä nämä huolet on tietenkin otettu vakavasti ja oikeusministeriössä näitä asioita nyt sitten selvitetään mitä näille asioille voidaan jatkossa tehdä

hallitus jonka ainoa rakentamisperuste oli portugalin tukipaketin hyväksyminen ei ole kovinkaan yllättäen kyennyt tukipakettien jaon lisäksi mihinkään muuhun kuin julkiseen riitelyyn

aivan lopuksi arvoisa puhemies

siihen on osaltaan vaikuttanut se että viisuminkäsittelyä on siirretty pietarista kouvolaan osaltaan se että osa moskovan hakemuksista käsitellään kouvolassa

mitä hallitus ja te voitte tehdä että puututtaisiin tähän eun direktiivitehtaasta tulevaan sääntelyyn kun me kuulemma olemme siellä ytimessä niistä asioista päättämässä

nyt ei kaivata kokoomuksen ihailemaa kylmää yksilökeskeisyyttä vaan todellista yhteisöllisyyttä ymmärrystä siitä että olemme kaikki samassa veneessä

arvoisa puhemies

kun selonteossa kerrotaan että yhteisöveron alennuksen aiheuttama verotulojen miljardiluokan vähennys paikkaantuu suurelta osin veronalennuksen talouskasvua parantavilla vaikutuksilla kerrotaan tällöin vain osatotuus

sillä oltaisiin paikattu tämä ongelma mutta me emme yritä ratkaista sitä ongelmaa mikä on nyt pelkästään tässä ja nyt vaan tätä rakenneongelmaa

tässä vaiheessa johonkin yksityiskohtaan vastaaminen on tietenkin liian aikaista koska tätä selvitystä ei ole käsitelty vielä hallituksen sisällä millään lailla

miksei selonteossa mainita mitään hallituksen yritysveroalen rahoittamiseksi tekemien veronkorotusten ja leikkausten dynaamisista vaikutuksista

sitähän me olemme tässä ratkaisemassa ja sen takia nämä keinot joita hallitus käyttää ovat aika rajalliset ja niissä menee oma aikansa ja täytyy käyttää kolmikannan kautta suurin osa näistä laeista

edellytyksenä kuitenkin on että kyseessä oleville työnhakijoille voidaan tarjota työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisia palveluita tai sellaista palkkatuettua työtä joka parantaa heidän myöhempiä mahdollisuuksiaan työllistyä

ja meidän varjobudjettimme tulee ajallaan

eli olen tutustunut myös vasemmistoliiton ideoihin ja toivottavasti lähetätte minulle teidän omat ajatuksenne liittyen paikalliseen sopimiseen

tämän johdosta eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

tämä huoli näistä työllisyysmäärärahoista on yhteinen minäkin olen kovasti huolissani ja haluaisin ilman muuta lisää rahaa loputtomasti jotta voisi tätä asiaa hoitaa mutta kun se on vain tunnustettava että sitä on rajallinen määrä ja joka ikinen ministeri joutuu tinkimään niin myös työministeri

jos palvelulla ja palkkatuetulla työllä ainoastaan täytetään työssäoloehto ehdotetulla säännöksellä ei olisi työuria pidentävää vaikutusta myönnetään tässä esityksessä

pääministeri on jaksanut useaan otteeseen toitottaa että hallituksen kehysratkaisun kantava ajatus on suomalaisen työn lisääminen

absoluuttinen totuus näin ollen on että ainakin valtavirran taloustieteen oppien mukaan kokonaisuutena kehysratkaisunne heikentää suomen lähiajan talouskasvua ja työllisyyttä

eihän hallitus ole mitenkään linjannut pois sitä että ansiosidonnaista päivärahaa voitaisiin käyttää työllistymiseen starttirahaan

arvoisa puhemies

eli kyllä edustaja zyskowicz on siinä mielessä jäljillä että kyllä me olemme menossa semmoiseen suuntaan jossa yhä enemmän myös velvoitetaan asioihin eikä ole niin että olisi joku automaatio

ihan totta näitten vähävaraisten ylivelkaantumista siis joutumista velkakierteeseen ja sitä kautta syrjäytymistä pyritään siis ehkäisemään tällä sosiaalisella luototuksella muun muassa

hallituksen tiedotteiden ja kehyspäätöstekstin korulauseiden alta pilkottaa pienituloisia rokottava kova kokoomuslainen politiikka

hallituksen harkitsematon päätös leikata kotimaisen bioenergian kuten turpeen ja puuenergian tukia on jo johtanut siihen että kivihiili on ohittanut puun kilpailukyvyn lauhdesähkön tuotannossa

kun me puhumme aina siitä että mikä kannustaa ja mikä ei kannusta niin kyllähän pitää rohkeasti pystyä puuttumaan tämmöisiin asioihin jotka kannustavat valitsemaan sen että en tee töitä koska työtä tekemällä tämä maa nousee

se on tämän koko harjoituksen perimmäinen juoni ja ymmärsin että myös sdp kannattaa tätä että aktiiviseen suuntaan viedään tätä puolta jotta ne ihmiset saavat sitten mahdollisuuksia päästä taas elämisen syrjästä kiinni

hallitus päätti kiihdyttää yhteisöverokilpailua ja laskea yhteisöveromme selvästi lähimpiä kilpailijamaitamme kuten ruotsia alhaisemmaksi

aiemmin tehdyt ikärajan nostot ovat perustelutekstissä mainittuina tutkimusten mukaan lisänneet ikääntyneiden työllisyyttä joten ehdotus vaikuttaisi nostavan työuria

ilolla otan vastaan tiedon että hallitus on vihdoin tullut perussuomalaisten järkilinjalle ja on nyt perumassa aiemmat virheelliset päätöksensä ja aikoo keventää turpeen verotusta ja lisätä puuhakkeen tukea

me haemme pysyviä vaikutuksia ja kun on puhuttu paikallisesta sopimisesta ja siihen tuli tämä harri hietalan selvitys niin jo pelkästään sen selvityksen joka on luovutettu hallitukselle hallitus ei ole siis vielä linjannut mitään myötä ilmapiiri ja asenne yrittäjien keskuudessa olen jutellut lukuisien yrittäjien kanssa on se että jos tämä menee yhtään siihen suuntaan kuin miltä näyttää he ovat valmiita työllistämään ihmisiä ja sehän on ilman muuta

veroalella on varmasti pitkällä aikavälillä jonkinlainen taloutta ja työllisyyttä edistävä vaikutus mutta asiantuntijoiden mukaan vaikutuksen suuruus on epäselvä ja joka tapauksessa se realisoituu vasta vuosien kuluttua

hallitus siis lähtee siitä että nostamalla ikärajaa eli vaikeuttamalla eläkeputkeen pääsemistä pidennetään työuria

hallituksen työllisyyspolitiikka on osa tätä hallitusohjelmaa ja me uskomme siihen

ja kuten sanoin me uskomme että kun saadaan kilpailukykyä tähän maahan me saamme niitä korkean jalostusasteen työpaikkoja joista tulee verotuloja joista tulee julkiselle sektorille rahaa

täytyy ihmetellä tätä hallituksen toivotaan toivotaan politiikkaa jossa se on taipunut elinkeinoelämän vaatimuksiin ja antanut sille melkein miljardin verolahjan saamatta itse vastineeksi mitään

nämä ovat tietysti isoja asioita ja näihin täytyy suhtautua suurella vakavuudella ja totta kai tässä nyt etsitään kaiken muun kiireen keskellä mahdollisuuksia puuttua myös näihin ongelmiin

en ihan kysymystä löytänyt mutta ajatuksen kyllä ja kuten sanoin tämä selvitys on luovutettu tänään ja nyt hallitus sitten perehtyy siihen

arvoisa herra puhemies

emme ole muuttamassa tätä työllisyyspolitiikkaa näittenkään päätösten jälkeen vaan yksittäisien tapauksien kohdalla me mietimme aina sitten miten me voimme auttaa

energiapolitiikkaamme tulee saada poukkoilevan päätöksenteon sijaan yli vaalikausien kestävää ennakoitavuutta

edellisen demarivaltiovarainministerin lahjalla suurpääomalle varallisuusveron poistolla saatiin sentään ostettua tuloratkaisu

pakkohan siihen on luottaa kun luodaan tämmöisiä edellytyksiä ettei tämä hyöty valu pelkästään heidän niin sanotusti taskuihinsa vaan hyöty tulee yhteiskunnalle

meillä maakuntahallituksesta lähti aivan yksimielinen lausunto siitä että tämä uudistus ei ollut meidän mielestämme hyvä varsinkaan tuo suunta epäluonnollinen alue

eli tässä tilaisuudessa en kerro mitä tulee tapahtumaan koska minähän en yksin tästä asiasta päätä

hyvänä esimerkkinä tästä ovat nykyisen hallituksen edestakaiset toimet esimerkiksi turpeen verotuksen windfall veron ja ydinvoimalupien kohdalla

luonnollisempi suunta olisi ollut jos tätä uudistusta kerran lähdetään tekemään itäinen uusimaa ja olisi tehty tämä uudistus niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa sanottu kerralla eikä paloina

myös kuntien peruspalveluiden valtionosuuksia on kehyskauden aikana päätetty leikata lisää yhteensä lähes miljardilla eurolla mikä väistämättä näkyy kuntalaisten arjessa peruspalveluiden laadun ja saatavuuden heikkenemisenä

arvoisa herra puhemies

aivan kuten valtiovarainministeri tuossa totesi tämähän ei tietenkään ole mikään mukava asia olen sen sanonut monta kertaa mutta hallitus on pakotettu tässä taloustilanteessa tekemään kipeitä päätöksiä ja viemään omaa linjaansa eteenpäin

vielä on huoli meidän alueella siitä että tämä vaalipiiriuudistus ei jää pelkäksi vaalipiiriuudistukseksi vaan tässä on tulossa vielä lisää jotakin muuta

arvoisa puhemies

maassamme on miljardien eurojen verran kysyntää energiatuotteille mutta verotuksen tukipolitiikan sääntelyn ja infrastruktuurin puutteellisuuksien takia emme pysty kotimaisin voimin täyttämään tuota kysyntää

sen takia tämä paketti on tehty

ja nyt kun tämä lähti lausunnoille niin tästä on mahdollisuus sitten asiantuntijoiden liittyen työelämään työoikeuteen perusoikeuksiin antaa lausunto jonka jälkeen sitten hallitus tekee arviot näitten lausuntojen vaikutuksista ja sen jälkeen jos työmarkkinajärjestöt tekevät paremman tarjouksen me voimme vetää tämän esityksen pois

ihan totta työttömyysluvut ovat synkät ja työttömiä on kovin monenlaisia

uusimpien tutkimusten mukaan valtiontalouden sopeutustoimet heikentävät talouskasvuamme nyt niin paljon että valtiontalouden tasapaino ei parane vaan se heikkenee

yksi semmoinen iso joukko joka todella huolestuttaa on tämä pitkäaikaistyöttömien valtava kasvu ja tähän ongelmaan tietysti nämä eiliset uutiset toivottavasti tuovat ratkaisuja

meidän on ajateltava energiaa ihan uudella tavalla

tämän takia sopeutamme hallitusta vähemmän kehyskauden alkupuolella mutta kiristämme tahtia kehyksen loppuvuosina jolloin taloutemme ennustetaan olevan tukevammalla pohjalla

energiantuotannon kotimaisuusasteen tuntuva nostaminen edistää myös maamme talouskasvua ja tuottaa kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja

nämä työpaikat syntyisivät pääasiassa haja asutusalueille mikä mahdollistaisi osaltaan maaseudun pitämisen elinvoimaisena ja asuttuna

arvoisa rouva puhemies

aikataulusta en osaa sanoa sen tunnustan rehellisesti mutta selvitän sen teille mikä se on

uudistaisimme työkyvyttömyyseläkejärjestelmää kannustavampaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan